olen arvoisa puhemies erittäin pettynyt siitä että valtiovarainministeri urpilainen ei debattiosuudessa vastannut selkeään kysymykseen jonka esitin

olen myös pettynyt että arvoisa pääministeri ei vastannut siihen debatissa esittämääni kysymykseen joka koski yrityskannustimien rajoitteita

kun hallitus esittää monia kannatettavia kannusteita lähinnä pk sektorilla ja t k kannustimia ja teollisuuden investointien korottamista väliaikaisesti näihin kaikkiin tietenkin suhtaudun myönteisesti mutta olen huolissani siitä että niitten käytännön toteutus näyttää olevan sen tyyppistä että niihin asetetaan rajoitteita jotka ovat omiaan heikentämään niitten laajamittaista käyttöä tai aiheuttavat jonkunlaista pelaamista

kyllä siitä voi parhaissa tapauksissa olla hyötyäkin meille ja siinä mielessä siinä on hyviäkin elementtejä

kuten jo ensimmäisessä käsittelyssä käytetyistä puheenvuoroista on käynyt ilmi keskusta vastustaa hallituksen esitystä itä suomen vaalipiirien yhdistämisestä

mutta on aivan turha puhua että olisi turvaava vakuus kysymyksessä joka pahimmassa tapauksessa turvaisi kaikki meidän saatavamme tässä tukipaketissa

jotka tuntevat vähänkin yritystoimintaa tietävät että esimerkiksi pääomasijoittamiseen kannustaminen on ongelmallista tässä muodossa mitä suunnitellaan sen takia että se on rajattu vain luonnollisiin henkilöihin

arvoisa puhemies

edustaja filatoville haluaisin todeta että keskusta ei todellakaan ole esittänyt sitä että nämä käytettäisiin työelämän olosuhteiden parantamiseen

useimmiten ne varat joita voitaisiin sijoittaa kasvuyrityksiin ovat yhtiöissä eikä niitten nopea ja järkevä sieltä siirtäminen luonnolliselle henkilölle jotta ne saataisiin vähennyksien piiriin ole tarkoituksenmukaista

mutta tarkoitukseni oli todeta edustaja mustajärvelle että jos nämä työelämän olosuhteet koetaan kaikista suurimmaksi ongelmaksi niin olisi parempi lähteä niitä parantamaan kuin luoda tätä kautta työnantajille näin suuria lisäkustannuksia

kuten edellä käydyssä aluehallintouudistusta koskevassa keskustelussa todettiin hallituksen politiikka laidasta lukien ihannoi keskittämistä keskushallinnon tiukkaa ohjausta ja vähät välittää maakunnan näkemyksestä

tehokkaampaa olisi ollut säätää sellainen luovutustappioiden vähennysoikeuden laajentaminen josta on tehty myös lakialoite

arvoisa puhemies

se keskustan esitys joka näkyy sieltä vastalauseesta olisi ollut kyllä kohtuullinen sekä työntekijöiden näkökulmasta että työnantajien näkökulmasta

kun nyt meillä ollaan käyttämässä ervvtä ja meillä on tulossa todennäköisesti kesällä tämä evm pysyvä vakausmekanismi niin olisi erittäin tärkeää että eduskunta saisi mahdollisimman pian tiedon siitä mikä on kaiken kaikkiaan suomen valtion kokonaisvastuu tällä hetkellä ja mikä se enimmillään tulisi näitten jo hyväksyttyjen mekanismien kautta olemaan

eli jos sijoittaa pieneen tai keskisuureen yritykseen ja siitä syntyy tappioita niin se saataisiin laajemmin vähentää verovuonna ja vaikka kymmenenä seuraavana verovuonna kaikista pääomatuloista ei vain luovutusvoitoista

tämä olisi kyllä täyttänyt ne edustaja filatovinkin mainitsemat eu tuomioistuinten päätökset ja direktiivin vaatimukset siitä miten kansallista lainsäädäntöä tulee säätää

arvoisa puhemies

muistan mielenkiinnolla ensimmäisestä käsittelystä ne puheenvuorot joissa perusteltiin suurempia vaalipiirejä sillä että pienille puolueille on mahdotonta saada ehdokkaita läpi

kun tehdään leikkauksia ja säästötoimenpiteitä veronkorotuksia ne ovat aina arvovalintoja

tämä on sen takia tärkeää että me voimme arvioida myös näitten päätösten perustuslainmukaisuutta ja toisaalta myös sen takia että me tiedämme miten ervvtä ja evmää tullaan yhteensovittamaan

mutta ehdottomasti meidän nykyinen järjestelmä jossa on lukuisia vaalipiirejä jolla turvataan eri alueiden edustajat tänne eduskuntaan on se järjestelmä jota keskusta kannattaa

vaikka täällä keskustelussa on jo hyvin laajasti ja monipuolisesti ruodittu tätä kehysratkaisua otan esille vielä lopuksi yhden pienen mutta tärkeän asian

nykyinen vaalipiirijärjestelmämme tasapainotteleekin sekä poliittisen suhteellisuuden toteutumisen että alueellisen edustavuuden välillä

molemmista tulee huolehtia eikä poliittisen suhteellisuuden parantamiseksi voi luopua nykyisistä vaalipiirijaoista

kilometrikorvaukset on nimenomaan laskettu siitä lähtökohdasta että ne korvaavat oman auton käytöstä aiheutuvat kulut eivätkä ole palkan lisä

arvoisa puhemies

näitä näkökulmia ei hallituksen esityksessä ole millään tavalla huomioitu ja siksi esitän että hallituksen esittämä lakiehdotus tulee hylätä

toivottavasti valiokuntakäsittelyssä tähän saadaan muutosta

päätökset turpeen veron korottamisesta ja metsähakkeen tuen leikkaamisesta tällä hallituskaudella ovat heikentäneet niiden asemaa tuontipolttoaineisiin nähden

tilannetta vain pahentaa päästöoikeuden alhainen taso

kuten täällä keskustelussa ja erityisesti debatissa monessa puheenvuorossa on todettu parhaillaan useat maakuntien energiayhtiöt ovat lisänneet kivihiilen käyttöä tai investoivat kivihiilen käytön aloittamiseen

on erinomaista että elinkeinoministeri vapaavuori tunnusti että tämä ilmiö on vahingollinen tosiasia ja se johtuu osittain siitä että luvitusprosessit turvetuotantoon eivät toimi parhaalla mahdollisella tavalla

olisi kuitenkin odottanut että hallitus tai ministerit olisivat kantaneet siinä mielessä vastuunsa että esittäisivät konkreettisia toimia tilanteen parantamiseksi

täällähän keskustelussa on esitetty että nyt pitäisi vastapainoksi tai tämän kilpailuaseman parantamiseksi erityisesti metsähakkeen osalta lähteä korottamaan parhaillaan kivihiilen verotusta

mielestäni tällainen ajattelu on vaarallista siis sellainen ajattelu että meillä on käsi koko ajan verokahvalla jossa on vain yksi suunta että kun olosuhteet muuttuvat niin aina vuorotellen polttoaineiden veroa nostetaan tällä kertaa kivihiilen veroa vastikään nostettiin turpeen verotusta ja aina veroa nostamalla jotenkin tilannetta saataisiin korjattua

tällaisessa ajattelussa unohtuu se että kyllähän nämä energiaverotkin viime kädessä joku maksaa ja valitettavasti ne maksaa suomalainen kuluttaja kansalainen tai suomalainen yritys

ja sellainen politiikka että me jatkuvasti nostamme vain verotusta ja tällä tavalla aiheutamme energian hinnan korotusta meidän kansalaisillemme syö meidän kansallista kilpailukykyämme ja elinvoimaisuutta ja elintasoa kansalaisilta

sen takia vastustan jyrkästi sitä ajattelutapaa että me nyt sitten pelkästään veroja korottamalla koko ajan tilannetta lähtisimme korjaamaan

mielestäni tässä on selkeä ja yksi tie että perutaan se väärä linja että turpeen verotusta lähdetään nostamaan näin rajusti perutaan ne periaatepäätökset joita on nyt jo tehty ja mieluummin lähdetään vaatimaan turveteollisuudelta että vesistöpäästöt pitää laittaa kuriin ja käytetään se raha mikä tässä nyt kerättäisiin veroina mieluummin näiden ympäristöhaittojen ehkäisemiseen ja samalla nopeutettaisiin lupaprosessia ja saataisiin suomalaisia työpaikkoja myös turveteollisuudelle

arvoisa puhemies

ensinnäkin haluaisin todeta edustaja hiltuselle että on tietenkin ongelmallista jos on kuntia joissa syntyvyys on hyvin alhainen ja ikääntyvien ihmisten määrä korkea mutta se että ne kunnat liitettäisiin toisiin kuntiin ei ratkaise kyllä sitä syntyvyyttä

mutta arvoisa puhemies kun hallitus on valmistelemassa myös valtionosuusjärjestelmän uudistusta ja kun olen arvoisan kuntaministerin haastatteluja lukenut niin on tullut sellainen kuva että nyt näkökulmana on lähinnä suurten kuntien näkökulma

haluaisinkin kysyä ministeriltä aikooko hallitus unohtaa harva alueitten pienet kunnat tässä ja voitteko vakuuttaa että valtionosuusjärjestelmän uudistusta ei käytetä kiristyskonstina jotta kuntia saataisiin liittymään toisiinsa

joutuu väistämättä kysymään onko meillä varaa näin suureen tuulivoimalisäykseen ja vastaus on että ei ole

olisi ehkä tyydyttävä hieman maltillisempaan tuulivoiman rakentamiseen ja käytettävä tämä erotus jota me nyt kompensoimme tuulivoimalle näin suurella markkinahinnan ja syöttötariffin erotuksella mieluummin muitten kotimaisten polttoaineiden ja etenkin bioenergian tukemiseen joka loisi työpaikkoja tänne

sen takia arvoisa puhemies hämmästyttää että tässä energia ja ilmastostrategian päivityksessä ei sanallakaan mainita vesivoimaa

siis tässä asiakirjassa ei tekstiosassa vesivoima sanaa ilmene kertaakaan

nyt tarvitaan poliittinen suunnanmuutos jossa kärkitavoitteeksi asetetaan työpaikkoja luova ympäristöystävällinen kotimainen energiatuotanto

tämähän tietenkin pitää paikkansa

ei niitä ole peruttu mutta sekin pitää muistaa että viime hallituskaudella loppusuorallahan oltaisiin tehty vielä enemmän koulutusleikkauksia mutta ne sitten kaatuivat täällä eduskunnassa hallituksen toimintakyvyttömyyteen siinä että rivit eivät pitäneet

kun muutama tunti sitten käytiin tässä oppositiopuolueiden vaihtoehtobudjeteista tai vaihtoehtoisista talouslinjoista nopeatahtista keskustelua jäin miettimään mihin ja miksi näitä vaihtoehtoisia linjauksia ja budjetteja tarvitaan ja miksi niitä käsitellään täällä eduskunnassa

kyllähän se tarve lähtee siitä ennen muuta että kun katsotaan hallituksen talouspolitiikkaa ja hallitusohjelmassa kirjattuja tavoitteita niin kaikissa keskeisissä tavoitteissa hallitus on epäonnistunut

jos ajatellaan vaikka valtion velkaantumista hallituksen keskeisin tavoite oli se että valtion velkaantuminen saadaan taitettua hallituskaudella

jokainen ymmärtää että jossain vaiheessa tulemme sen tosiasian eteen että joudumme tekemään todella kovia ja radikaaleja päätöksiä jos emme saa kasvua aikaiseksi

jos arvoisa valtiovarainministeri olisi paikalla olisinkin kysynyt häneltä mikä on se keskeinen talouden mittari jolla hallitus haluaa suomalaisten kansalaisten ja oppositiopuolueiden arvioivan hallituksen talouspolitiikan onnistumista

täällä keskustelussa on nostettu esiin erilaisia uhkia ja pelkoja jotka liittyvät tähän metsähallitus lakiesitykseen ja esimerkiksi siihen kolmanteen taseeseen ja niin edelleen

arvoisa puhemies

toinen asia joka täällä on keskustelussa ollut vahvasti esillä on keskustan esittämä kasvurahasto tai voidaan puhua rahastojen rahastosta

uskon ja varmasti on niin että nämä pelot ovat ihan aitoja tunteita mutta toinen asia on sitten perustuvatko ne tähän hallituksen esitykseen tai onko tapahtumassa jotain konkreettista muutosta tämän jälkeen mikä todellisuudessa aiheuttaisi sen että nämä pelot realisoituisivat

tässäkin on käyty keskustelua siitä miten tämä eroaa hallituksen esittämästä rahastosta

minun vahva käsitykseni on kyllä se että tässä se perusajatus on ollut koko hallituksen esityksen antamisen yhteydessä ja sen jälkeenkin että vaikka metsätalous oy perustetaan eli se puumyyntiliiketoiminta yhtiöitetään niin tosiasiassa halutaan että kutakuinkin nykyisen kaltainen toiminta metsähallituksessa jatkuu ja ei tapahdu käytännössä mitään isompaa muutosta

arvoisa puhemies

oli erittäin mielenkiintoista ja voin sanoa myös miellyttävää kuunnella uuden valtiovarainministerin rinteen linjauksia siitä että nyt tarvitaan nimenomaan panostuksia kasvuun ja uusien työpaikkojen syntymiseen

eivätkö yritykset kasvuyritykset pienet ja keskisuuret yritykset saa pankeista rahaa

nähtäväksi kuitenkin jää löytyykö hallitukselta tulevissa neuvotteluissa konkreettisia keinoja uusia tapoja synnyttää kasvua ja luoda uusia työpaikkoja

ja jos eivät sieltä saa rahaa niin meillähän on finnvera joka tulee apuun vieraan pääoman rahoituksessa

mutta yksi mikä varmasti pitää varmistaa jatkossa kun tarkempia säännöksiä ministeriössä laaditaan on se että pohjois suomen kunnille joille tämä on erittäin merkittävää verotulojen näkökulmasta turvataan heidän verotulonsa myös jatkossa

mutta tämän rahaston tarkoitus ei olisikaan lainoittaa yrityksiä vaan nimenomaan kasvuyrityksiä ja sellaisia yrityksiä jotka jostain syystä ovat tippuneet tällä hetkellä lainamarkkinoiden ja ehkä sitten suurempia yrityksiä palvelevien pääomasijoitusinstrumenttien tai muiden rahoitusinstrumenttien väliin eivätkä saa jonkunlaiseen sanotaanpa vaikka tällaiseen nivelvaiheeseen rahoitusta

nimittäin uskon että nytkin istuva hallitus nykyisessä kokoonpanossaan on pyrkinyt tekemään parhaansa jotta suomen suunta saataisiin käännettyä jotta työttömyys saataisiin mieluummin vähenemään suuntahan on ollut koko ajan kasvava ja jotta vientimme saataisiin taas vetämään

ja mehän uskomme siihen että me pystymme kestävällä tavalla yhteensovittamaan maankäytön eri intressit

valitettavasti näytöt ovat jääneet puuttumaan ja voisi sanoa niinkin että tässä taloudellisessa tilanteessa kun ajatellaan että hallituksen ministereistä on kohta yli puolet vaihtunut käydään minihallitusneuvotteluita minusta nekin näkemykset jotka on esitetty sen puolesta että olisi ehkä viisaampaa kasata ihan uusi hallitus vaalien kautta ovat perusteltuja

sen takia olisin pitänyt parempana että myös tähän osakeyhtiötä koskevaan lakiin olisi otettu selkeä pykälä joka olisi valtuuttanut ja velvoittanut osakeyhtiön henkilöstön yhteensovittamaan maankäytön eri muodot siellä käytännön tasolla

on harmi että sitä ei otettu tämä pitää nyt hoitaa toisella tavalla mutta olisi ollut paljon selkeämpi että niin kuin talousvaliokunta lausunnossaan toteaakin tällainen valtuutus olisi otettu itse lakiin

tämä raha mitä olemme suunnitelleet menisi yrityksiin tukisi muun muassa pk sektorin omistajavaihdostilanteita ja erityisesti sellaisia tilanteita joissa yritys on ottamassa uutta riskiä johon on hankala saada pankeilta rahoitusta mutta jotka voisivat luoda suomelle uutta kasvua

tässä keskustelussa on puolin ja toisin sivuttu perintöveron muutostarpeita

on esitetty että perintöverosta pitäisi kokonaan luopua

kun olen keskustellut rahoitusalan asiantuntijoiden kanssa jotka ovat kertoneet meidän pankkisektoriin jo tulleista ja tulevista muutoksista johtuen muun muassa basel iii säännöksistä olen vakuuttunut siitä että juuri tällaiseen välivaiheeseen tarvitaan tällaista rahastoa ja meillä on yrityskenttä joka ei nytten saa riittävästi riskirahaa

olemme riippuvaisia ulkomaan tuonnista sähköntuonnista sekä itse energian suhteen että myös hinnan suhteen

arvoisa puhemies

jos debattikeskustelua ja ministerin puheenvuoroa seurasi joku äiti tai isä joka parhaillaan hoitaa kotihoidon tuella lapsia kotona en ihmettele vaikka käytettyjen puheenvuorojen jälkeen hän miettisi mikä on arvoni yhteiskunnassa

suurin ongelmahan tässä on yritysten sukupolvenvaihdostilanteet joissa meillä edelleen huolimatta hyvistä huojennusmekanismeista on tilanteita joissa perintöverosta tulee suuri ongelma

tämä on aiheuttanut markkinoilla sen ilmiön että kulutushuipuissa sähkön hinta voi olla jopa kymmeniä kertoja suurempi kuin keskihinta tukkuhinta sähköpörssissä

arvoisa puhemies

sitten ovat keskusteluttaneet myös arvonlisäverokysymykset kun perussuomalaiset ovat esittäneet arvonlisäverolain yleisen kannan laskemista

mutta nekin puheenvuorot jotka ovat korostaneet sitä että kaikista suurin ongelma on kuitenkin jatkajien löytäminen näihin yrityksiin jotka ovat omistajanvaihdostilanteissa ovat kyllä perusteltuja

siksi haluan sanoa että te äidit ja tietenkin te isät jotka hoidatte lapsia kotona teette arvokasta työtä ja te vanhemmat jotka hoidatte lapsia kotona ette ole vanhempina yhtään huonompia kuin ne vanhemmat jotka vievät lapset päivähoitoon mutta myös niin että te vanhemmat jotka olette päättäneet siirtyä työelämään ja joiden lapset ovat päivähoidossa ette ole yhtään huonompia vanhempina kuin ne isät ja äidit jotka hoitavat lapsia kotona

tässä oikeastaan se asian ydin onkin jonka takia ihmettelen miten tämä rakennelaki on tuotu tämän sisältöisenä ja juuri nyt tänne eduskuntaan

suunnitelmamme energian säästämiseksi ja energiatehokkuuden parantamiseksi tulevaisuudessa tarkoittavat sitä että voimme kokonaisenergiankulutustamme vähentää tulevaisuudessa

minusta tässä on hyvä huomioida se että kun samaan aikaan puhutaan siitä että meidän tulisi palauttaa kela maksu yrityksille niin nämä ovat kyllä ihan eri asioita

henkilökohtaisesti kun itselläni on kokemusta sukupolvenvaihdossuunnitteluista ja toteutuksista voin todeta kyllä että se kaikista suurin ongelma on todella se että meillä ei tänä päivänä suomessa ole niitä halukkaita jatkajia ei välttämättä omasta perheestä ei yrityksen sisältä eikä ulkopuoleltakaan

jos me arvonlisäveron alarajaa tai arvonlisäveroprosenttia laskemme niin yksikään vientiyritys ei siitä sinänsä saa kilpailukykyä paremmaksi

uskon myös itse tähän mutta samalla tämä tarkoittaa sitä että sähkönkulutus tulee tulevina vuosikymmeninä selvästi lisääntymään

olisi todella ollut järkevää että tämä olisi sidottu siten että tämä laki menisi sen sote rakennelain kanssa käsi kädessä ja olisi katsottu sitten se kohdilleen sisällöllisesti ja poistettu nämä pykälät

tässä mielessä olen hieman huolissani tämäntyyppisistä ajatuksista

ongelmahan ei ole silloin jos me puhumme puhtaasti enemmistön yrityksen omistuksesta siirtämisestä esimerkiksi perheen sisällä

nyt hallitus on esittämässä sitä että me täällä eduskunnassa käsittelisimme ja antaisimme jatkoluvan fennovoima hankkeelle joka keskeisiltä osin on muuttunut alkuperäisestä periaatepäätöksestä

minusta on elämälle vierasta sellainen ajattelu että tasa arvo toteutuu vain silloin kun molemmat vanhemmat ovat tunnilleen saman verran kotona ja hoitavat tunnilleen saman verran samoja kodin tehtäviä

kun tämä alarajahuojennus on liukuva niin silloinhan tähän ei synny mitään kynnystä ja tämä voisi tuoda ihan pienille mikroyrityksille helpotusta kyllä ja nimenomaan palvelualan yrityksille

on kymmeniä erilaisia tapoja järjestää lastenhoito ja kodin tehtävät ja oleellista on se että vanhemmat ovat vapaasti keskenään sopineet työnjaosta ja ovat siihen tyytyväisiä

lopuksi arvoisa puhemies haluan todeta sen että kun suomen ongelmat ovat varsin suuria tässä tilanteessa meillä ei olisi varaa kovin suureen kansalliseen erimielisyyteen ja voisi sanoa nokitteluunkaan vaan olisi hyvä jos me löytäisimme suomen sisällä yhteisiä ratkaisuja

on esitetty että meidän tulee ratkaista tämä sähköntuotanto ennen muuta tuulivoimalla tai aurinkoenergialla ja on vannottu bioenergian nimeen

tällöin veron määrä yleensä tulee hyvin pieneksi

kyllä itse näkisin että olisi järkevää että tämä koko rakennelaki tältä osin jossa on velvollisuus tehdä selvitys kumottaisiin koska ne kunnat joilla aitoa intressiä on ovat tehneet selvityksiä tai käynnistäneet ne

itse myös olen voisi sanoa erittäin voimakas paikallisen energiatuotannon ja paikallisten energialähteitten kannattaja

ehkä siksi hallituksen rakennepakettiin sisältyvä kotihoidon tuen uudistus on aiheuttanut valtavasti palautetta meille kansanedustajille

ne jotka näkevät että siitä ei ole mitään hyötyä tässä tilanteessa jossa nyt selvitetään mikä on tulevan kunnan roolikin eivät ole käynnistäneet eikä ole mielekästä käynnistää ja tuhlata voimavaroja tämmöiseen

nämä olisivat helpoiten synnytettävissä silloin jos isoissa kysymyksissä ja isoissa muutoksissa niin kuin esimerkiksi tämä kunta ja sote rakenneratkaisu lähdettäisiin valmistelemaan puhtaalta pöydältä parlamentaarisesti suuria ratkaisuja

kun tästä ollaan keskusteltu että jos perit omaisuutta niin voithan myydä ja myyntituloilla rahoittaa sitten tämän perintöveron maksamisen tämähän kyllä pitää paikkansa useimmissa tapauksissa mutta jos peritään toimiva yritys niin sieltähän ei välttämättä saadakaan järkevästi eikä siellä ole edes likvidejä varoja joita voitaisiin ottaa tämän veron maksuun eikä ole tarkoituksenmukaista että me lähdemme tekemään yrityskauppoja näissä sukupolvenvaihdostilanteissa kun tavoitehan nimenomaan on se että siinä tilanteessa löytyisi jatkaja joka lähtee sitä yritystä vetämään eikä sitä lähdettäisi myymään vaikkapa ulkomaisille sijoittajille

meidän tuleekin käyttää sähköntuotannossa niin paljon kuin mahdollista paikallisia energialähteitä ja bioenergiaa mutta jossakin menevät myös rajat

ihmiset ovat olleet tyytyväisiä nykyiseen järjestelmään jossa perheillä on aito valinnanvapaus

kotihoidon tuen vaikutuksia naisten työllisyyteen tutkinut erikoistutkija tuomas kosonen valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta kertoo ylen uutisissa että todellinen vaikutus on kotihoidon tuen lyhentäminen äideiltä

myöskään tuulivoimaa emme voi eikä meillä ole siihen kansakuntana varaa lisätäkään niin paljoa näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa että se voisi ratkaista meidän perusvoiman tuotannon

aurinkoenergian osalta on tunnustettava se että niin kauan kuin me emme ole ratkaisseet energian varastointikysymystä on hankala ratkaista perusvoiman tuotantoa aurinkoenergialla

kun nyt täällä uusi valtiovarainministeri rinne ei ole enää paikalla niin en voi häneltä suoraan kysyä mutta voisin sen verran kuitenkin tässä puheenvuorossa luoda paineita että kun hänet valittiin sosialidemokraattisen puolueen puheenjohtajaksi niin taustallahan oli erittäin voimakkaita lupauksia siitä että työpaikkoja synnyttäviä investointeja tullaan lisäämään valtio tulee niitä kannustamaan mutta hän lupasi myös että lapsilisän leikkauksia jos ei niitä peruta ainakin lähdetään muuttamaan

heiltä häviää täysin valinnanvapaus

tuulivoiman osalta voi sanoa myös sen ongelman että vaikka meillä siirtoyhteydet eurooppaan lisääntyisivätkin niin kuin ne koko ajan lisääntyvät on valitettavasti tuulien osalta sellainen ilmiö että silloin kun suomessa tuulee suuressa mittakaavassa tuulee koko euroopan alueella ja silloin kun suomessa ei tuule ei tuule myöskään isossa mittakaavassa koko euroopan alueella

siksi tuulivoima ja sen lisärakentaminen tulevat vaatimaan lisääntyvää säätövoiman tarvetta ja tämä aiheuttaa myös ongelmia nimenomaan meidän sähköverkkoomme ja sähkönkulutukseen

jos me ajattelemme talouskasvua niin yksi osa sitä peruskasvua on se että meidän väestö olisi mieluummin kasvava kuin vähenevä